siinä merkittävillä alueilla ei ole tuottotavoitteita alueet kuuluvat metsähallituksen hallituksen toimivaltaan ja mikäli näille alueille tulee vastaisuudessa merkittävää liiketoimintakäyttöä voidaan ne siirtää eduskunnan päätöksellä tuottovaateen alaisuuteen

kun tätä kalastuslakia täällä eduskunnassa käsitellään ja siitä maa ja metsätalousvaliokunta antaa jossakin vaiheessa mietinnön niin toki tähän lakiin sisältyy vielä monia kysymyksiä joihin on syytä kiinnittää huomiota

eli näyttää selkeästi siltä että muun muassa tämä ministeriöitten välinen yhteistyö ei toimi sillä tavalla kuin sen vahvan vaikuttamisen näkökulmasta pitäisi toimia

myönteisen rakennekehityksen jatkamiseksi ja tulotason turvaamiseksi maatalouden tukiin tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja vakautta

mitä ministeri sanoo näin joulun alla niille nuorille viljelijöille jotka pohtivat tuotannon jatkamista tai viljelijöille jotka miettivät uusia investointeja

näin se ei voi olla ja on aivan selvä asia että jatkossa ministeriöitten mutta myös meidän eduskunnan päättäjien on myös tähän eu vaikuttamiseen kiinnitettävä erityisen vahvaa huomiota

nyt näistä kehyspäätöksistä löytyy kovin heikosti keinoja hyödyntää koko suomen voimavaroja

siirtyvät alueet ovat siis sekakäyttöalueita jotka ovat pääosin tuottamatonta virkistysluontoa

tästä maatalouden kannattavuudesta tuossa debatin yhteydessä jo puhuttiinkin aika paljon aivan oikein todettiin että kannattavuus on keskeinen asia jos suomalaista ruokaa aiotaan tuottaa

päinvastoin pohjoisen ja itäisen suomen kilpailukykyä heikennetään edelleen lukuisilla päätöksillä turpeen ja liikennepolttoaineitten veroa korotetaan kuljetustukea leikataan rikkidirektiivi syö kannattavuutta ja niin edelleen

kyllä on erittäin suuri vaara että ne kustannukset nousevat kohtuuttoman suuriksi

mitkä ratkaisut kaiken kaikkiaan turvaavat alueelliset tarpeet

tietysti onkin syytä kysyä onko nyt todella kaikki keinot etsitty ja löydetty sen viimeisen kustannuksen hoitamiseksi

ja kyllä minäkin tässä yhteydessä vähän peräänkuuluttaisin sitä että kyllä hallitukselta kaivataan selkeitä toimintalinjoja millä alan kannattavuutta voidaan kaiken kaikkiaan parantaa

joka tapauksessa meidän on muistettava se että lain kesto on todennäköisesti vuosikymmeniä eli meidän pitää tässä talossa tehdä kaikkemme että tämä laki on myös kaikin tavoin toimiva

itselläni oli ja toki on edelleen erittäin suuret toiveet siitä että hallitusohjelmaan kirjatusta itä ja pohjois suomi ohjelmasta löytyisi ratkaisuja pohjoisen suomen todelliseen kehittämiseen

sitten tietysti on äärettömän tärkeää jotta pystytään tämän laajakaistan houkuttelevuutta lisäämään että myös sitten näitä nopeita yhteyksiä edellyttäviä palveluita pystytään kehittämään

täällä muun muassa edustaja sankelo puhui siitä että nyt on olemassa tietynlainen pitkäjänteisyys

mutta huolestuttavaa on se ettei kehyspäätöksessä ole minkäänlaista mainintaa varautumisesta ohjelman mahdollisiin toimenpiteisiin siitä huolimatta että pohjois suomi epäilemättä tulee olemaan suomen talouden tulevaisuuden suuri veturi tai ainakin sillä olisi edellytykset siihen olemassa

siinä onkin sitten tietysti hyvä kysymys millä tavalla eu varoja voidaan käyttää yhteyksien rakentamiseen ja palvelujen kehittämiseen

pelkäsin että esityksen mukainen johtamisjärjestelmä johtaa sekavaan ja jopa tehottomaan johtamisjärjestelmään kaksipäisyytensä takia

arvoisa puhemies

hallitus leikkaa kehyspäätöksessään jo toistamiseen puolen vuoden sisällä kuntien rahoitusta leikkaamalla valtionosuuksia muiden kuntakenttää eriarvoistavien päätösten lisäksi

arvoisa puhemies

metsähallitusta ohjataan edelleenkin kahden ministeriön toimesta mutta ristiriitaisuuksia suhteessa nykytilanteeseen on poistettu ja johdon vastuita selkeytetty

arvoisa puhemies

nyt en ole ihan varma kuulinko oikein ministerin vastausta muun muassa tämän poliittisen ohjauksen osalta tai poliittisen harkinnan käytöstä tämän uudistuksen valmistelun yhteydessä mutta joka tapauksessa oma arvioni poliittisen ohjauksen käytöstä perustuu muun muassa hallintovaliokunnan aika mittavaan asiantuntijakuulemiseen jossa itse asiassa aika moni asiantuntija totesi hyvin selkeäsanaisesti että näitten kriteerien ja valmistelun yhteydessä on käytetty selkeästi poliittista harkintaa ja poliittista ohjausta

eduskunnan päätösvalta suhteessa metsähallitukseen säilyy ennallaan ja eduskunta asettaa koko konsernin tulostavoitteen aivan kuin tähänkin saakka

selonteossa linjataan että selvitetään mahdollisuuksia edistää uusiutumattomien erityisesti tuontiin perustuvien energianlähteitten ja raaka aineitten korvaamista uusiutuvilla luonnonvaroilla taloudellisten ohjauskeinojen avulla

kun muistetaan valtionosuusjärjestelmän luonne huomioida kuntien olosuhdetekijät seuraa leikkauksesta se että veronkorotuspaineet kuntakentässä vaihtelevat voimakkaasti

mutta tässä on pakko todeta että johtamisjärjestelmän selkeyttäminen jäi tässä lakiesityksessä vielä vajaaksi

no näinhän se totta kai on eli on ratkaisevaa minkälaista tuottajahintaa viljelijät tuotteistaan saavat suhteessa maatalouden tuotantokustannuksiin mutta tuet ovat äärettömän tärkeät

on erittäin helppo yhtyä kuntaliiton näkemykseen siitä että hallituksen näin rajut leikkaukset kiristävät vääjäämättä kunnallisverotusta heikentävät kunnallisten palvelujen laatua ja kiihdyttävät velkaantumista eriarvoistavat kuntalaisia ja koko kuntakenttää

totesin jo verolakien käsittelyn yhteydessä että tunnen tietyllä tavalla itseni osin petetyksi koska muun muassa ydinvoimalalupien käsittelyn yhteydessä kokoomus johon itse asiassa epäilyni eniten kohdistui vakuutti kysyttäessä useaan otteeseen että kotimaisen uusiutuvan energian energiatukipaketti pitää

ihan muutama hajahuomio tästä ministeriön pääluokasta

on nimittäin niin että käytännössä kun niitä tilatason suoria tukia leikataan ne kaikki ovat pois suoraan sieltä viivan alta maataloustulosta eli maatalouden kannattavuudesta ja siinä mielessä näin isojen kokonaisuuksien rinnalla pienetkin miljoonaleikkaukset näyttäytyvät siellä tilatasolla todella todella raskaasti

edelliset keskustajohtoiset hallituksethan päättivät historiallisen mittavasta työllistävän kotimaisen uusiutuvan energian lisäämisestä

on pakko sanoa että tämä hallitus on onnistunut ajamaan reilussa puolessa vuodessa kuntakentän selkä seinää vasten erittäin sekavaan tilaan näillä kaikilla rahoitusratkaisuillaan ja kuntauudistustoimillaan ja on todella vaikea yhtyä nien kollegoja arvioi emu maissa

lisäksi työllisyyden parantamiseksi suomesta voidaan tehdä omavaraisempi vastata kansainvälisiin velvoitteisiin ja torjua ilmastonmuutosta pelkästään satsaamalla kotimaisiin uusiutuviin energiaraaka aineisiin

tässäkin oma arvioni perustuu aika monen kuulemani asiantuntijan näkemyksiin joista monet ovat selkeästi sanoneet että tällä työpaikkaomavaraisuudella ei ole tekemistä valtionosuusjärjestelmän kanssa jonka tarkoitus on peruspalvelujen rahoitus kaiken kaikkiaan ja kieltämättä siihen sisältyy tietynlaisia ongelmia

valitettavasti nyt heti jo reilu vuosi sen jälkeen ensi vuoden budjetin teon yhteydessä on jouduttu toteamaan että näin ei ole käynyt

kun valiokunta tässä mietinnössään kiinnittää huomiota tuohon alan hallinnolliseen taakkaan maatilojen hallinnolliseen taakkaan niin itse luen tähän hallinnolliseen taakkaan myös mitä suurimmassa määrin ympäristöhallinnon osuuden

ensinnäkin valtiovarainvaliokunta toteaa aivan oikein tuossa mietinnössään sen että poliisin määrärahatilanne on kohdennetuista lisäyksistä huolimatta riittämätön sille osoitettujen tehtävien hoitamiseen

tänä iltana muun muassa niihin kollegojen arvioihin joissa jopa näitä kuntakentän leikkauksia kuntiin kohdistuvia toimenpiteitä kehutaan ja pidetään järkevinä

toiseksi energiapolitiikassa tarvitaan pitkäjänteisyyttä

täytyy sanoa että kun hallintovaliokunnassa vuosia tätä poliisin määrärahakehitystä on seurannut niin kerta toisensa jälkeen joutuu toteamaan sen että on hyvin ongelmallista että tämä poliisin määrärahatilanne ei näytä parantuvan vuosien edetessä aivan päinvastoin

kyllä kerta kaikkiaan täytyy jotain tehdä sille että esimerkiksi nämä maatilojen ympäristölupamenettelyt saadaan merkittävästi nykyistä jouhevammiksi nykyistä nopeammiksi

muun muassa tuolla hallintovaliokunnassa käytiin aika paljonkin keskustelua siitä millä tavalla työpaikkaomavaraisuus sitten kriteerinä kohtelee kuntaa esimerkiksi tilanteessa jossa kunnasta menee iso työpaikka nurin mitä kautta kunnalle aiheutuu selkeästi monenlaisia taloudellisia menetyksiä ja vielä sen jälkeen menetyksiä tulee sitten valtionosuuksien heikennysten kautta

on täysin mahdotonta hyväksyä kaikkia niitä toimenpiteitä joilla maatalouden suomalaisen ruuantuotannon kannattavan toiminnan edellytyksiä leikataan

on aivan selvää että tällainen leikkaus maakuntien kehittämisrahaan on vakavassa ristiriidassa sen kanssa että hallitus puheissaan kuitenkin korostaa aluekehityksen tärkeyttä mutta vastaavasti sitten leikataan keskeistä rahoitusmuotoa joka on kiistatta maakunnille äärettömän tärkeä vaikka täällä muutama kollega toista äskeisessä debatissa väittikin

maa ja metsätalousministeri on ja onkin hyvin todennut että metsähallituksen toiminnassa yhteiskunta myös tinkii voitostaan ja voitoistaan jotta monimuotoisuutta työllisyyttä metsien virkistys ja retkeilykäyttöä sekä poronhoitoa ja saamelaiskulttuuria voidaan edistää

siksi onkin erinomaisen hyvä että poliisin pidemmän aikavälin resursseista laaditaan kokonaissuunnitelma aivan kuten ministeri täällä puheenvuoroissaan on todennut

sitten ihan lopuksi puhemies totean vain sen että kun täällä jaosto on lisännyt rahoitusta tänne luonnontuotteitten edistämisen suuntaan niin olen todella kiitollinen ja pistän myönteisenä merkille sen asian että arktisille aromeille ja ekocentrialle jaosto on päätynyt lisäämään varoja ja sitä kautta turvaa niitten tärkeän toiminnan

toki täytyy sanoa myös näin että ilmeisesti tämä poliisin taloudellinenkin tilanne vaatii myös poliisihallinnon tietynlaista uudelleenläpikäyntiä ja arviointia

ehkä muutama sana sitten tästä verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta

en edelleenkään ymmärrä miksi hallitus ei viime talvena vaikuttanut jäsenmaakohtaisesti sitovien uusiutuvan energian tavoitteitten puolesta

kainuun kehittämisrahaa budjetissa leikataan rajulla tavalla ja tämänkin osalta on selvää että tämä leikkaus heikentää kainuun edellytyksiä hoitaa työttömyyttä tiestöä ja elinkeinopoliittista kehittämistä kainuun maakunnan alueella johtuen siitä että kainuun kehittämisraha on olomuodoltaan aivan erilainen kuin muualla maakuntien kehittämisrahan sisältö

arvoisa puhemies

poliisin toimintamäärärahojen kehitystä katsoessa herää kyllä kysymys pystyykö poliisi vastaamaan sisäisen turvallisuuden haasteeseen

edustaja myller äskeisessä puheenvuorossa taisi todeta suurin piirtein niin että on hyvä että tämän prosessin myötä alueilla otettaisiin valtakunnalliset intressit huomioon jos kuuntelin oikein

valiokunta on kuitenkin mietinnössään pitänyt välttämättömänä että mahdolliset haitalliset vaikutukset kuntien talouteen estetään

hallituksen suunnittelema pakko kiintiöittää pienten lasten kotihoidon tuki puoliksi molemmille vanhemmille on puhtaasti ideologinen valinta joka tyylipuhtaasti noudattaa tämän hallituksen tapaa tehdä politiikkaa

arvoisa puhemies

luonnonvarapolitiikkaa ja energiapolitiikkaa sen merkittävänä osana pitäisi ajaa kokonaisvaltaisesti ja aktiivisesti kaiken aikaa

tätä pitää ajatella myös toisinpäin

metsäteollisuuden päätösten seurauksena yhteisöveron määrä tulee koskettamaan pahoin aika montaa kuntaa ja siitä seuraa tietysti jotakin

eli arvoisa puhemies kuten sanoin epäilin joulun alla lähetekeskustelussa tätä metsähallitus lakia mutta tällä hetkellä tämän valiokunta ja eduskuntakäsittelyn myötä voin todeta että kannatan lämpimästi tätä lakiesitystä esitetyssä muodossa

siinä edustaja hoskonen varmaan yhdessä tämän päivän parhaimmista puheenvuoroistaan tämän päivän parhaista puheenvuoroistaan kiinnitti huomiota tähän valtakunnalliseen alueittenkäytön suunnitelmaan ja totesi että näissä vateissa pitäisi ottaa huomioon koko maan olosuhteet

toivonkin kainuun kehittämisrahan osalta että hallitus voi ensi vuonna lisätalousarvioitten yh teydessä reagoida myönteisesti tämän kehittämisrahan määrään tarpeen niin vaatiessa

arvoisa puhemies

tänään tässä istunnossa piti puhua opposition varjobudjeteista mutta niin kuin varmaan tässä keskustelun aikana on todettu keskustan lähtökohtana tänään on ollut esittää huomattavasti massiivisempia vaihtoehtoja

kohdentuminen tässä tasausjärjestelmässä perustuu kuntien laskennalliseen verotuloon jolloin runsaasti verotuloja saavat kunnat hyötyvät ja vastaavasti vähän verotuloja saavat menettävät uudistuksessa

kysymys kuuluu millä tavalla ministeri on tätä tilannetta nyt sitten tulevaisuuden osalta pohtinut

sosiaali ja terveyspalvelujen sekä kuntakentän raju myllerrys on jo viety pakolla eteenpäin vastoin asiasta parhaiten itse tietävien kuntien ja alueitten omaa tahtoa

suuntaa on muutettava

toinen kysymys kuntien syvän yhteistyön määrärahaan

arvoisa puhemies

siihen mielipiteeseen on todella syytä yhtyä

sitten kolmas pienempi kysymys

eli toivottavasti jatkossa uudistettavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioivat entistä paremmin alueitten erilaisuudet ja toivottavasti ne tulevat ohjaamaan myös suunnittelua entistä paremmin paikallisiin lähtökohtiin perustuviksi

keskusta on tänä päivänä esitellyt näkemyksiä mittaviksi rakenteellisiksi uudistuksiksi merkittävien toimenpidealoitteitten kautta joita vielä sitten tämänkin keskustelun aikaan lisää esitellään

ne on ajateltu korvata sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuutta korottamalla

erityisen suuri huoli poliisin toiminnan osalta mutta myös koko sisäisen turvallisuuden osalta kohdistuu ainakin itselläni myös suomen harvaan asuttujen alueitten osalle

selonteon päästötavoite on niin mittava ja suuria muutoksia ja innovaatioita eri sektoreille vaativa mukaan lukien kansalaisten elämäntavat että toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi

arvoisa puhemies

vaikka toisin budjetissa väitetään on selvää etteivät kunnat voi korvata tätä leikkausta etenkään kun samalla budjetilla leikataan kuntien rahoitusasemaa vakavalla tavalla

tämä lain edellyttämä muutos on totta kai tarpeellinen jo senkin takia että maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkaa ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnalle tarvitaan sitten uusi koti

kohdistuvatko nämä kompensaatiot nyt kaikkiin kuntiin tätä kautta oikeudenmukaisella tavalla

no valtion ja kuntien välinen kustannustenjakohan on jo lähtökohtaisesti epätasapainossa kun valtionosuuksia on leikattu samoin kuin kuntien verotulojen perusteisiin tehtyjen muutosten vuoksi kuntien verotuloja on käytännössä leikattu

maatalouden harjoittamiselle on turvattava vakaat tulevaisuudennäkymät ja parannettava viljelijöitten ja muiden maaseudun pienyrittäjien asemaa keskittynyttä kauppaa vastaan

ilmastonmuutokseen varautuminen tulee olemaan myös erittäin mittava informaatio ja neuvontahaaste joka vaatinee myös selkeää koordinointia ja neuvontatahojen määritystä ja mukaan talkoisiin on tietysti saatava laajasti monet monet eri tahot

mutta arvoisa puhemies muutama sana kahdesta merkittävästä rakenteellisesta kokonaisuudesta eli liittyen kuntauudistukseen ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen

onkin toivottavaa että etenkin tilanteessa jossa tämä leikkaus saattaisi vaarantaa unionin täysimääräistä rahoitusta jatkossa hallituksen on korjattava asia lisäbudjettien kautta

näyttääkin siltä että hallituksen ainoa tavoite on saada pienten lasten äidit työmarkkinoille kuten se avoimesti on todennut

erityisen voimakkaasti poliisin toimintamahdollisuudet heikkenevät nimenomaan näillä harvan asutuksen alueilla samoin mahdollisuudet hoitaa kiireellisiä hälytystehtäviä lähimmän partion periaatteella

se on tarpeellinen eläinten omistajien ja myös eläinlääkäreitten oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi niissä tilanteissa joissa on tapahtunut mahdollisia hoitovirheitä tai vahinkoja

sitten on todettava että ainakin elinkeinoministeri on julkisuudessa eri yhteyksissä linjannut niin että kuntauudistuksen valtion aluehallinnon ja maakuntien liittojen roolit ovat kohtalonyhteydessä toisiinsa

valtionosuutta koskeva esitetty uudistus on lähtökohdiltaan oikeansuuntainen kun järjestelmää kaiken kaikkiaan halutaan yksinkertaistaa ja kriteereitä vähentää mutta nämä laskentaperusteet kaiken kaikkiaan on kuitenkin valittu sellaisiksi että pääosin keskuskuntien rahoitus lisääntyy ja pienempien kuntien rahoitus vähenee

suomalaisen maatalouden ongelmana on epäedullisten tuotanto olosuhteitten lisäksi myös viljelijöitten korkea keski ikä ja sukupolvenvaihdosten vähäisyys